euroopan valtiot tai jos halutaan niin euroalueen valtiot muodostavat pankin niin kuin ne periaatteessa nytkin ovat tehneet tämän rahoitusvälineen

nämä valtiot ottavat haltuun tämän pankin kutsutaan sitä sitten vaikka europankiksi jos ei euroopan keskuspankki kelpaa mutta se on valtioiden hallinnoima ja tämä keskuspankki voi luoda rahaa suoraan tasetta nostamalla eli voi lainata suoraan kreikalle rahaa

eli te olette täysin väärässä kun väitätte että tässä tapahtuu näin

on se sitten nollakorkoinen laina tai kolmeprosenttinen laina niin siinä on se hyvä puoli että siitä ei mene korkoeriä ulkopuolelle vaan se tulee näille maille takaisin suoraan

arvoisa puhemies

vanhanen sanoitte että on mentävä syvemmälle ja nähtävä metsä puilta

olen täysin samaa mieltä

jos meillä on itsellä tämä pankki hallussa on se sitten euroalueen valtioiden tai euroopan unionin maiden niin tämmöistä ongelmaa ei ole

laitetaan pankki pystyyn joka on siis itse asiassa valtioiden hallussa eikä siis tarvitse ulkopuolisille yksityisille pankeille maksaa sitä korkoa jatkuvasti lisääntyvästä luottomäärästä

yksityinen velkamarkkina on melko kylläinen

kun tulee liikaa velkaa sitten valtiolle valtion korot nousevat kattoon kuten kreikassa tapahtui tai valtion velkakirjat eivät mene enää kaupaksi ja silloin maa joutuu vaikeuksiin

arvoisa puhemies

suomen kanta nimenomaan on ajaa sitä automaattikiristystoimenpidettä sinne että automaattisesti tämän puitesopimuksen perusteella voidaan ajaa valtiot leikkauksiin kiristämään vastoin omaa näkemystään vastoin omaa tahtoaan

koska aika alkaa taas lähestyä loppuaan niin on ilmeisesti pakko vapauttaa pönttö tässä vaiheessa

skinnari ovat hyvin tuoneet esille niitä puutteita joita käsittelyssä on ollut ja eduskunnan arvovallan polkemista oikeastaan on tämän rahoitustuotteen tai rahoituspuitejärjestelyn käsittelyn yhteydessä kyllä valitettavasti koettu

söderman on tuonut laajempaa merkitystä tästä liittovaltiosuuntaukseen menevästä asiasta käynyt hyvin lävitse

tietysti näitä talousvaliokunnassa on käyty lävitse mitenkä eu tästä voisi selvitä ja todellakaan näitä vaihtoehtojahan ei kauhean monta ole

yksi vaihtoehto on tämä mikä nyt on esitetty että tällä selvittäisiin ja tämä sitten riittäisi ja talous lähtisi nousuun

korot ovat nollassa prosentissa silti talous ei kasva

periaatteessa kaikki keinot talouskasvun laittamiseksi nousuun on jo otettu käyttöön tulevat ensiksi nousu marko kutakuinkin jo käytetty ja nousua ei ole näköpiirissä

sen sijaan on tämä kyseinen asia mikä meillä nyt on omalta osaltaan pikemminkin aiheuttamassa sitten deflatorista kierrettä sen kautta että laitetaan nämä velkaiset valtiot ensin takaamaan toistensa velkoja ja sen jälkeen kiristämään toisiltaan näitä supistustoimenpiteitä leikkauksia

europankkien tilaa emme ole saaneet asian käsittelyvaiheessa oikeastaan keneltäkään onko euroalueen pankit plussan puolella ovatko ne miinuksen puolella

edes tämmöistä yksinkertaista lukua ei ole meille annettu puhumattakaan mistään syvällisemmästä analyysista esimerkiksi maittain

kreikan tilanteesta jotakin tietoa annettiin ja myöskin irlannista jotakin mutta lähinnä se perustui siihen että siellä oli mistä maasta ovat suurimmat pankit jotka niitä ovat lainoittaneet

joka tapauksessa ne ovat ulkopuolisen lainoituksen varassa nekin

elikkä siellä kun hieman tarkistuslaskelmia tehtiin ja katsottiin tilannetta tarkemmin niin huomattiinkin että siellä olikin vastuita parikymmentä prosenttia enemmän kuin mitä kuviteltiin

arvoisa puhemies

olisitte voinut vastata siihen kysymykseen niin olisimme päässeet alkuun

kun me aiomme maksaa nämä velkamme takaisin jossain vaiheessa niin meidänhän käytännössä siis pitää myydä fortumit ja ne mitä me omistamme teliasonerasta ja muualtakin

silloin olisi hieman helpompi katsoa missä kohti laskette väärin kun kuvittelette että tällä van rompuyn raportilla päästään eteenpäin

ainoa tapa selvitä tästä on inflaation kautta setelirahoituksella mihin muun muassa täällä ed

minkä takia suomi ei tästä nousisi vaikka eurooppa euroopan unioni euroalue nousisi siihen löytyy yksinkertainen syy siitä että meillä on tässä vapaan liikkuvuuden euroopan unionissa pääomat saavat liikkua vapaasti tavarat voivat liikkua vapaasti moninkertaiset palkat muutamaan muuhun maahan verrattuna ja niitä tulijoita riittää

eli tätä paperia ei tässä muodossa missään tapauksessa voi hyväksyä

virosta on erittäin paljon rakennustyöläisiä puolasta on todella suuri määrä eikä enää sieniä tai marjojakaan saada metsästä ilman ulkomailta tulevaa työvoimaa

siinä yhtälössä on se huono puoli että suomen valtio kuitenkin maksaa suomen kansalaisille ja itse asiassa aika avokätisesti ulkomaalaisillekin kaiken maailman tukia ja sitä niin hyvä asia kuin se onkin yksinkertaisesti suomen valtiontalous ei tule kestämään eikä kuntien talous

täällä on ollut tosiaankin puhetta siitä että tämä olisi pakko tehdä tämä kyseinen laki tai kyseinen puitesopimus

useatkin analyytikot maailmalta mukaan lukien paul krugman ovat laskeskelleet asiaa samoin kuin minä että saadaan ainoastaan deflaatio aikaiseksi joka on huomattavasti inflaatiota pahempi

sitä kautta bktt palkat ja kaikki muukin tulevat tipahtamaan ja kansallisomaisuus tulee sitä myötä kyllä valitettavasti siirtymään sitten parempiin käsiin

vaihtoehtoja on hirmu vähän ja kun tässä nyt sitten velkaantuneet valtiot verkostoidaan tämän myötä niin ne entisestään vähenevät

käytännössä näitä vastaavia kuplatalouksia on hoidettu onnistuneimmin yleensä inflaatiolla joka asia ollaan ottamassa nyt pois

hyvinvointivaltio oli hetken aikaa muutaman vuoden mutta sekin oli velkakupla

argentiina joutui paitsioon kansainvälisiltä rahamarkkinoilta ja muitakin kurinpitotoimenpiteitä varmastikin tuli mutta argentiina nousi sieltä jaloilleen kohtuullisen hyvin

paras konsti kaikista kuitenkin olisi se että yksityisiltä pankeilta otettaisiin rahan luomisen valta pois ja luotaisiin euroopan unionin alueelle tai euroalueelle pankki joka pystyy tasetta nostamalla luomaan käytännössä rahaa siis tyhjästä mutta siitä ei ulkopuolisille karkaa silloin korkoa

totta kai silloin euro romahtaa jonkin verran jnp

syynä tähän irlantilaisten pankkien tilanteen vaikeutumiseen ei ollut niinkään odotettavissa olevat tappiot vaan se että pankit eivät saaneet uutta rahoitusta muualta kuin eurojärjestelmästä eikä euroopan keskuspankki enää täysin luottanut irlannin kykyyn pitää pankkijärjestelmäänsä pystyssä

me emme ole saaneet mitään selvitystä siitä millä perusteella näitä päätöksiä tehdään mutta sitä kautta tämä rahoituskin olisi edelleen hoitunut

jälleen kerran isot asiat on laitettu semmoiselle päivälle tahtomatta tai tahallisesti jolloinka media on muualla

tällä kertaa pääministerijuhlat valintatilaisuudet keskustan toimesta ovat vieneet median pois täältä ja nämä isot asiat on laitettu tänne hieman myöhemmäksi

siellähän on myöskin tulossa näitä isoja linjauksia koska hallituksen tavoitehan on saada saman kaltaiset velkajuhlat käyntiin kuin esimerkiksi tanskassa

tämän lisätalousarvion käsittelyn jälkeen meillä onkin lähetekeskustelussa tämä ervv puitesopimus joka on siis äärimmäisen tärkeä askel kohti sitä että euroopassa muut maat päättävät hiemankin velkaantuneiden valtioiden talousarvioista

kyllä siellä suomikin vuoden sisällä jo on listalla mutta tämä kyseinen esitys saadaan kohta puheen alle joten ei siitä nyt välttämättä kauheasti paljon enempää tässä vaiheessa

lyhyesti jo mainitsinkin siitä että talouden nobelisti krugman tässä antoi samat ohjeet tai samat huolet laskelmat kuin mitä itse olen yrittänyt puoli vuotta sitten tuoda tänne esille että eurooppa ei missään tapauksessa saa lähteä kiristämään

nyt jos suoritetaan talouden kiristystoimia sen sijaan että suoritettaisiin hieman ekspansiivista rahoituspolitiikkaa niin edessä on deflatorinen syöksykierre

tämän krugman selkeästi toi esille muutaman päivän blogipohdinnoissaan ja tyrmäsi siellä asiaankuuluvasti ja asiantuntevasti niitä väitteitä joita on esitetty tämän vakaussopimuksen puolesta ja näiden kiristystoimien puolesta

suosittelen kyllä tutustumaan paul krugmanin sanoihin ja siihen mitä siellä oikeasti on sanottu näistä aiempien vuosien kriiseistä ja niistä selviytymistarinoista

mutta lisätalousarvion kohdalta tässä vaiheessa ei voi muuta todeta kun että siellä on aika optimistisesti edelleenkin esitetty arviot työllisyydestä ja muusta

valitettavasti talousarvio sinänsä menee nyt tällä tavalla eteenpäin mutta ne tulopuolen oletukset mitä meillä taloudessa on eivät tule pitämään paikkaansa

mutta tämän pidemmittä puheitta hieman huolestuneena seuraan tässä vaiheessa tätä velkaantumistahtia joka suomella on

eli vielä ei ole suinkaan nähty näitä lukuja joihin jouduttaisiin menemään eli pelastustoimenpiteet ovat ensinnäkin vääränlaisia ja mittaluokaltaan vielä liian pieniä

lakimuutoksia ja direktiivejä meillä on käsittelyssä kymmenkunta jotka tulevaa moral hazardia tulevat vaan lisäämään

viime suullisella kyselytunnilla kysyin kataiselta mikä on hallituksen aikomus ollut näissä muutoksissa talletussuojarahastoa koskien

ehdotan että tämä hallituksen esitys hylätään

arvoisa puhemies

tuntuu että tahallisestikin asiat yritetään pitää pimennossa

esityksen vaikutuksia perustellessaan hallitus kertoo muun muassa siitä että on useita maita jo jotka pyrkivät hillitsemään velkaantumista ja täten se pienentää riskiä että suomi joutuu maksamaan

näillä toimenpiteillä mitä tässä ollaan tekemässä saadaan koko euroopan alueelle deflatorinen syöksykierre joka tulee pitämään viimeistään huolen siitä että suomi joutuu maksajaksi näissä asioissa

se ei muuta tilannetta onko tänne keksitty joku kikkailunimike mikä kulkee euroopan valtioiden kukkarolla kuitenkin joka tapauksessa

se vaihtoehto on ekspansiivinen rahapolitiikka ja käytännössä ainoastaan siten että valtioiden hallinnoimilla keskuspankeilla tai vastaavilla on oikeus luoda rahaa yksityisten pankkijärjestelmien sijasta

minä sanon saman

lisääntyneellä velanotolla tuodaan talouteen ylimääräistä rahaa joka kuitenkin tulevina vuosina pitäisi siis maksaa pois

kun tämä velan lisääntyvä määrä ja sitä kautta ostovoiman suurentuminen tulee tiensä päähän silloin joko talousmahdit voivat herätä valtiot voivat herätä että jotain tuli tehtyä väärin tai sitten ei herätä ja tehdään se mitä ei pitäisi tehdä

valtiot kunnat ovat näinä nousuvuosina laittaneet budjettinsa noin nollatasolle jolloin siinä vaiheessa kun ylimääräiset verotulot siitä luottokuplan syntymästä poistuvat valtiot aloittavat velkaantumisensa

irlanti on hieman samassa veneessä suomen kanssa eli siellä erittäin ankaralla valtion velkaantumisella on pidennetty ja pahennettu kuplaa

miten te kuvittelette vältettävän deflatorisen syöksykierteen taloudessa euroopan alueella jos kaikki valtiot kerran alkavat kiristää